sen toimessa ollessa nuorisotyöttömyys vain paheni

sitäkö täytyisi opposition mielestä jatkaa

eniten kärsii lukioverkko ja myöskin ammattikorkeakoulu

nyt täytyy asioita tehdä vähemmin varoin mutta fiksummin

mutta niin vain kävi että hallinto paisui mutta kenttäpoliisit vähenivät

arvoisa puhemies

juuri näin kävi ja se oli arjen turvallisuuden kannalta ja myöskin syrjäseutujen kannalta erittäin huono lähtö sille uudistukselle

nämä ovat erinomaisia lisäyksiä ja reilun vuoden aikana tapahtuneisiin järkyttäviin tekoihin nähden myös ovat omiaan herättämään luottamusta valtion reagointikykyyn kansalaisille tärkeissä asioissa

väitänkin että eu on erilaisille alueille nykyistä hallitusta pienempi paha kuitenkin sillä eu tukee sentään konkreettisesti esimerkiksi yrittäjyyttä ja työllisyyttä rakennerahastojensa avulla

itse iloitsen siitä että viime kauden kuntarakenneuudistus ei toteutunut esitetyllä tavalla ja sitä todellakin vastustin

leikkaukset tarkoittavat sitä että joko maakunnista valuu osaaminen muualle tai sitten nimenomaan maakuntien nuoret jättävät kouluttautumatta

siinä missä suomen hallitus on kurittanut maaseutua aivan ennennäkemättömällä tavalla on eussa heikompien alueiden kehittäminen kuitenkin yksi toiminnan painopisteitä

on toki juuri niin kuin edustaja alanko kahiluoto tuossa äsken sanoi että etelä suomessa on tietysti eniten nuoria ja se asia on huomioitava mutta kaikki nuoret ympäri suomen ovat tasa arvoisia ja heitä tulee myös koulutuksen suhteen huomioida tasa arvoisesti

me maksamme yhteisestä aluepolitiikasta kolme kertaa enemmän kuin mitä unionista saa

kuitenkin maakunnissa nykypäivän osaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota

haluaisinkin kuulla arvoisalta pääministeriltä

jonkun verran häiritsevät ja hämmentävät ne ministeriöiden tekemät työpaikkaennusteet jotka ovat pienempiä kuin maakunnassa tehdyt ennusteet

arvoisa herra puhemies

aivan ensimmäiseksi haluan kannattaa edustaja soukolan tekemää esitystä siitä että mietinnön käsittelyä jatketaan vastalauseen mukaisena

tarkoitushakuisia ja vähintäänkin paikallistuntemusta aliarvioivia ovat nuo erilaiset ennusteet ja nimenomaan tämän hallituksen taholta tämä on aivan uudenlaista toimintaa

puhemies

poliisihallinnon kolmas uudistus vain parin vuoden sisällä ei tuo käytännössä mitään parannuksia puhutaan sitten poliisin tilasta tai kansalaisten turvallisuuden nykytilasta

asko seljavaara minä luulin että ne olivat hallitusohjelmassa nuo teidän mainitsemanne asiat mutta mielelläni luovutan ne hallituksen sijasta sata komitean ansiolistalle ei siinä mitään

siinä ei huomioida erilaisten alueiden erilaisia vahvuuksia eikä lupaaviakaan tulevaisuuden näkymiä tunnisteta eikä ainakaan tunnusteta

mutta ed

elsi kataiselle tekisi ehkä mieli sanoa että toki väärinkäytökset on estettävä mutta mielellään olisi hyvä myöskin edistää oikein käyttöä eli poistaa sellaiset esteet jotka estävät niitä ihmisiä jotka oikeasti tarvitsevat toimeentulotukea sitä myöskin saamasta

myös lukioverkko tulee harvenemaan osin ikäluokkien pienenemisen ja osin myös hallituksen keskittämisvimman myötä

jos ja kun kielteisten turvapaikkapäätösten saajia tulee olemaan yhä enemmän haaste viranomaisille tulee yhä enemmän kasvamaan

liikkuvan poliisin lakkauttamisen säästöt ovat paljon sen tuottoa pienemmät ja kustannukset siirtyvät vain poliisin sisäisessä kirjanpidossa eri momentilta maksettavaksi

siitä kärsivät nimittäin myös menettävien paikkakuntien peruskoulut koska paikkakunnalle ei saada samaan tapaan opettajia jotka opettaisivat sekä lukioissa että peruskoulun puolella tunnit kun eivät tahdo riittää

kuten tuosta täydennetystä talousarviostakin tiedämme turvapaikanhakijoiden palauttaminen maksaa miljoonissa laskettavan summan ja sen lisäksi se todella sitoo viranomaisia ja esimerkiksi poliisia hyvin voimakkaasti

poliisihallitus kasvaa kenttätyön kustannuksella kun perustetaan uusi liikenteenohjauskeskus ja se että aluehallintovirastojen poliisitoimi myös integroidaan poliisihallitukseen on aiheuttanut alueilla epäilystä siitä että kosketus kentän kanssa vähenee

mutta varsinaisesti pyysin puheenvuoron ed

räsäsen puheenvuoron johdosta

todellakin eduskuntahan itse asiassa sääti ei kovinkaan kauan sitten lain jolla edellytetään että toimeentulotukiratkaisut pitää saada viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa ja nyt lakia rikotaan

opetuksen taso ja oppimisen tulosten taso ovat jo nyt revähtäneet ihan alakoululaisista lähtien keskuksien hyväksi

miten nyt arvoisa ministeri arvioisitte tätä tilannetta ja budjetin riittävyyttä nimenomaan turvapaikkahakemusten ja palautusten ja myöskin muitten perinteisten viranomaisten suorittamien tehtävien näkökulmasta

totta kai suuret ryhmäkoot ovat sitten vastaavasti ongelmia suurissa keskuksissa ja siihen on kiinnitettävä huomiota sinänsä

yhdessä perussuomalaisten kanssa jätimme hallintovaliokunnan mietintöön vastalauseen

sitä tässä tapauksessa rikotaan nimenomaan asiassa joka on sitä toimeentulotukea viimesijaista tukea tarvitsevan ihmisen osalta ehkä kaikkein voimakkaimmin henkilökohtaista hyvinvointia ja toimeentuloa koskettava lain rikkomus jonka nyt noin äkkiä voi keksiä

tästä taas hyötyy työntekijä koska maksu on ollut palkkaa alentava tekijä

se tulee vaikeuttamaan poliisin kenttätoimintaa niin kuin monet alan ihmiset ovat täälläkin todistaneet vaikeuttamaan vakavien rikosten torjuntaa ja tutkintaa myöskin sekä rapauttamaan ylipäätään maan sisäistä turvallisuutta

samoin palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja on sitä mieltä että kelamaksun poistaminen antaa erityisesti työvaltaisille aloille mahdollisuuden kannattavuuden parantamiseen

se toki edellyttää muun ohella myöskin sitä että kuntien taloudet saatetaan sellaiseen kuntoon ettei kuntien sen vuoksi tarvitse tällaiseen lain rikkomukseen turvautua

olosuhteiden pakosta resurssien puutteesta johtuen poliisi ei tällaisessa tilanteessa millään voi enää täyttää tehtäväänsä samassa luvatussa tasossa

herää kysymys siitä miten hallitus on sitten kohtelemassa maakuntien ja erityisesti itä ja pohjoissuomalaisten alueitten nuoria

maakunnissa ja paikallisesti on nimittäin todettu että nämä opetuspaikkojen leikkaukset perustuvat suurilta osin vanhoihin tietoihin

tuottojen aleneminen korvataan korottamalla valtion kansaneläkkeistä maksamaa perusrahoitusosuutta

myöskään pelättyä vaikutusta perusturvan heikkenemiseen ei voi tulla koska perusturva on lakisääteistä ja siihen on rahoitus löydettävä

pora kolmosen säästötavoitteet ovat todellakin optimistisia

sinänsä on hyvä että sisäministeri pidättäytyi poliisiasemien laajamittaisesta sulkemisesta vaikka vihtiläiset tuskin kiittävät mikä toisaalta tekee taas sitten säästötavoitteisiin pääsemisen vieläkin vaikeammaksi

arvoisa puhemies

tämän yhdistelmälupadirektiivin keskeinen idea on että eun ulkopuolisten maiden kansalaisille voitaisiin eu maassa myöntää yksi yhdistetty lupa oleskelua ja työskentelyä varten

mitä tapahtuu jos ja kun hankkeessa asetettuihin säästötavoitteisiin ei päästä

varsinkin jos kustannuksista tulee yrityksen kannalta nollasummapeliä koko uudistuksen vaikutus myös kansantaloudessa jää nollan tienoille

olen kuullut outoja huhuja pora nelonen hankkeen synnyttämisestä onko tällaista suunnitteilla

on selkeästi kuitenkin nähtävissä se että ministeriöillä on kova halu keskittää valtaa itselleen pois alueilta ja tämä on meidän poliittisten päättäjien syytä huomata

kun kuluvat valtiopäivät avattiin opposition edustajat kävivät varsin kummallista keskustelua muun muassa tämän kelamaksun ympärillä

arvoisa puhemies

suomen kannalta hyväksymisellä voi kuitenkin olla merkittäviä vaikutuksia sosiaaliturvajärjestelmämme perusteisiin vastoin meidän omia kansallisia tavoitteita

näyttää siltä että tässä muuten aika hyvässä selonteossa asioita on kuvattu ensisijaisesti avien näkökulmasta

nyt lakkautusuhan alla oleva liikkuva poliisi toimii tehokkaasti paitsi liikenneturvallisuuden myös harmaan talouden torjunnan puolesta

kun tiedämme vielä sen että vahva muuttoliike ei ole eduksi sen enempää muuttotappioalueille kuin myöskään vastaanottaville keskuksille olisi nuorten jäämistä noille paikkakunnille myös koulutuksen kautta vahvistettava

jokainen joka on lukenut tämänkin päivän lehdet ja tarkistanut sieltä työllisyys ja työttömyystilastot ymmärtää että erityisesti jokainen säilytetty työpaikka on noteerattava tässä taloustilanteessa myöskin

hallitus on toimillaan todellakin vaikeuttanut lapsiperheiden asemaa

kuitenkin tavallisen kansalaisen yrittäjien maatalouselinkeinon ja maakuntien kehittämisen näkökulmasta juuri ely keskusten rooli on ratkaiseva

nyt on syntymässä vaara että liikkuvan poliisin resurssit käytetään jossakin aivan muualla mikä ei kuitenkaan ole omiaan lisäämään kansalaisten turvallisuutta

meidän sosiaaliturvajärjestelmämme on asumisperusteinen ja poikkeaa euroopan yleisesti käytössä olevista vakuutusperusteisista järjestelmistä

päiväkodeista kouluilta terveyspalveluista hallitus on jo leikannut ja nyt haluatte leikata myös alle kolmevuotiailta lapsilta ja heidän perheiltään

ely keskusten kautta maakuntiin kanavoituu todella merkittävä määrä kehittämisrahoista ja tulotukea yrityksille

poliisilaitosten määrää kaavaillaan vähennettäväksi yli puolella mikä tarkoittaa tietenkin piirien koon kasvamista siis alueiden laajenemista jopa maakuntarajat ylittäviksi

valitettavasti kuitenkin nykyhallituksen suunta näyttää olevan sellainen että maakuntien ja alueitten valtaa päättää asioistaan ollaan ajamassa alas

on melko vääjäämätöntä se että reuna alueet kärsivät tästäkin päätöksestä ja helposti vastataan vain keskuskuntien tarpeeseen ensin ja vasteajat vain pitenevät

tätä ymmärrystä tulemme varmasti hakemaan kuulemisilla muun muassa hallintovaliokunnassa esityksen käsittelyn aikana ja todella niin kuin edellinen puhujakin sanoi tämä laaja alainen ja laajavaikutteinen esitys kyllä vaatii myöskin laajan käsittelyn täällä

kysynkin ministeri virkkuselta

oletteko todella sitä mieltä että keskuskaupungit kykenevät huolehtimaan koko maakunnan suurten alueitten aluekehityksestä

pitää osata katsoa kokonaisuutta

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

viimeisten vuosien aikana entistä useampi isä on käyttänyt mahdollisuutta hoitovapaaseen ja tuo isän käyttämä hoitovapaa on yleensä sijoittunut siihen kolmanteen vuoteen

nyt tätä vuotta ollaan ottamassa pois

tässä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslakia erikoissairaanhoitolakia lapsilisälakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia ja asuntojen saantia koskevissa asioissa esitetään muutettavaksi aravarajoituslakia sekä vuokra asuntolainojen ja asumisoikeuslainojen korkotuesta annettua lakia

muutaman sivun pintapuolinen analysointi pora kolmonen hanketyöryhmän raportista ei oikein käy syvällisestä arviosta

miksi haluatte arvoisa ministeri katkaista tämän hyvän kehityksen lapsen oikeudesta molempiin vanhempiinsa ja miten aiotte jatkossa edistää myöskin isien kotona tapahtuvaa hoitoa

onko käymässä niin että poliisijohdon tosiasiallisesti ohjaama hanke viedään ilman todellista vaikuttavuus ja seurausarviointia läpi

arvoisa puhemies

myös taloudellisia vaikutuksia on

maaseudun ja haja asutusalueiden nuoret joutuvat siis yhä useammin muuttamaan pois kotoa lukioon mennessään koska muuten koulumatka kävisi liian pitkäksi

sisäinen turvallisuus on tiivis osa tätä kokonaisturvallisuutta mutta silti hallituksen linja tuntuu olevan sivuuttaa se lapsipuolen asemaan ulkoisen turvallisuuden tieltä

siitä kertoo myös tämä poliisihallinnon uudistusesitys ja olemmekin hallintovaliokunnan nimissä vaatimassa sitä että hallitus laatii sisäisen turvallisuuden selonteon jossa selvitetään perusteellisesti sisäisen turvallisuuden nykytila ja sen vielä vaatimat toimenpiteet

suomen sosiaaliturvajärjestelmä takaa perhe etuudet julkiset sosiaali ja terveyspalvelut sekä monia sosiaalietuuksia suomessa pysyvästi asuville riippumatta siitä osallistuuko henkilö työelämään vai ei

on täysin käsittämätöntä että hallitus haluaa heikentää työttömiltä maahanmuuttajilta ja monilta nuorilta mahdollisuuden kehittää ja sivistää itseään

jos esitys toteutuu onko niin että suomessa ei enää voitaisi edellyttää vakinaista asumista etuuksien ja terveyspalvelujen ehtona

kansalaisopistot urheilukeskukset ja kesäyliopistot yhdessä muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa kouluttavat tällä hetkellä yli miljoona suomalaista ja tästä ollaan nyt karsimassa

pahimmillaan muutos tarkoittaisi sitä että eun ulkopuolelta tulevat henkilöt saisivat laajemmat oikeudet sosiaaliturvaan kuin eu maista tulevat työntekijät

arvoisa herra puhemies

käsittelyssä olevan metropoliselonteon olemassaolo todistaa sitä että pääkaupunkiseudun menestymisen tärkeys tunnistetaan ja tunnustetaan tärkeänä asiana koko maamme kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kannalta

ja mihinkä minkä vuoksi ey ja ja käsittelyajatkin pidentyvät nimenomaan sen vuoksi kun asiakkaita on niin paljon tänä taantuma aikana

kuntien rahoittamien julkisten terveyspalvelujen osalta direktiivi tarkoittaisi sitä että työntekoon oikeutetulla ja hänen mukanaan olevilla perheenjäsenillä on oikeus samoihin terveyspalveluihin samoin ehdoin kuin maassa asuvilla siinäkin tapauksessa että heillä ei ole kotikuntaa suomessa eun ulkopuolelta maahan tulevilla muukin työnteon salliva oleskelulupa vaikka henkilö ei ole tullut maahan työskentelytarkoituksessa tai oleskelu on lyhytaikaista

täällä toistettiin kerta toisensa jälkeen kuinka se on periaatteellinen kysymys

onhan se paljon enemmän kuin periaatteellinen kysymys

helsingin seutu on maamme ainoa metropoli jos sitäkään siksi voi kutsua joten noin kolmen vuoden aikana toteutettu politiikkakokonaisuus ja selontekomenettely puoltavat paikkansa

se on ihan oikeasti kansallinen laaja kysymys jossa myös suomalaisten väkivahvuus eun yhteisissä pöydissä punnitaan ja se on myöskin viljelijöitten toimeentulokysymys ihan aidosti

arvoisa puhemies

käsittelyn pohjana on sosiaali ja tätä sanoo ehdotuksensa pelkäsi tämän ensimmäisen käsittelyä siten voimme edes txeseitsemäsasia sen pohjana sosiaali terveysvaliokunnan mietintö

ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen karsimiset olisi kuitenkin tehtävä mahdollisimman oikeudenmukaisesti

elinvoimainen ja kehittyvä pääkaupunkiseutu sekä maakuntien suomi kaupunkiverkostoineen ja maaseutuineen tarvitsevat toisiaan ja toisaalta sitten myös tukevat toisiaan

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

esityksen hyväksymisen myötä suomeen opiskelemaan tulevalla on oikeus myös työntekoon vaikka se ei olisikaan hänen oleskelunsa päätarkoitus

harmillista on se että arviot alueiden tulevista työvoiman tarpeista ovat ministeriössä niin kovin erilaiset siis paljon alhaisemmat kuin alueiden omat arviot tulevasta työvoiman tarpeesta

aivan varmasti tämän päivän viimeisenä urputuksena puutun tähänkin asiaan vaikka tietenkin on poliittinen itsemurha mennä sanomaan että on vähän kummallista käyttäytymistä kun indeksejä mennään rukkaamaan tällä tavalla koska on tietenkin niin että eihän nyt kansaneläkettä jos se suinkin on mahdollista pidä hintojen laskun vuoksi päästää alenemaan

selonteon yksi lähtökohta on että metropoliseudun ei pidä kilpailla maakuntien kaupunkien kanssa ja olla viemässä niiltä elinvoimaa vaan helsingin seudun pitää kilvoitella nimenomaan kansainvälisillä areenoilla muiden metropolien kanssa muun muassa kansainvälisillä markkinoilla toimivista yrityksistä ja työvoimasta